uudet tiedot työeläkeyhtiöiden sijoituksista veroparatiiseihin ovat todella hälyttäviä ja vasemmistoliitto vaatiikin hallitukselta pikaisia toimia yhtiöiden veroparatiiseilla kikkailun lopettamiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä kokoomus sai vaalivoiton ja nykyiset asemansa pitkälti sillä perusteella että aivan oikein vaati vaalikeskusteluissa vaaliväittelyissä julkisen alan palkkojen nostamista sari sairaanhoitajalle ja muillekin

työttömyys ei poistu ja talous kohene köyhien toimeentuloa leikkaamalla vaan luomalla uusia työpaikkoja ja vahvistamalla pienituloisten kulutuskysyntää

mutta se että tässä budjetissa kunnat jätetään ahdinkoon ja ei sitten makseta tätä laskua joka suurelta osin kertyy kasvaneista henkilöstö ja palkkamenoista on suuri synti tälle hallitukselle

euroalueen velkaantumis ja alijäämäkriteerit ovat totta mutta näistä kriteereistä on joustettu monta kertaa muualla paremmassakin taloustilanteessa

pitää vastata myöskin sitten huutoonsa ja huolehtia kuntatalouden kestävyydestä niin että kuntatyöntekijät myöskin pystyvät toimimaan ja kuntalaisten tarvitsemista palveluista huolehditaan

suomen talouden pelastaminen pitemmällä aikavälillä on tärkeämpää kuin kriteerien pikkutarkka noudattaminen poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa

sitä paitsi ei kriteereitä pystytä täyttämään myöskään hallituksen politiikalla

arvoisat ministerit ja tuleva ministeri rinne siellä jossakin puheiden teoiksi muuttamisen aika lähestyy

viime viikolla standard poor s muutti suomen talousnäkymäarvion vakaasta kielteiseksi ja totesi etteivät hallituksen esittämät keinot riitä talouskasvun turvaamiseksi ja velkaantumisen pysäyttämiseksi

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee antamaan täyden tukensa teille ja koko hallitukselle onnettoman kehyspäätöksen pahimpien virheiden korjaamiseksi

haloo hallitus

vaadimme edelleen ostovoimaa kulutuskysyntää ja työllisyyttä heikentävien epäoikeudenmukaisten eläkeläisiin työttömiin opiskelijoihin ja muihin pienituloisiin kohdistuvien indeksileikkausten peruuttamista

maltillisilla palkkaratkaisuilla ovat palkansaajat ja leikkauksista kärsimällä yhteiskunnan heikompiosaiset osansa taloustalkoista tehneet

miten voitte olla varmoja että nyt pienipalkkaisten taskuista miljardien siirtäminen työnantajille tilanteen muuttaa

vasemmistoliiton mielestä tarvitaan rohkea talouspolitiikan muutos sillä hallituksen linja vie kohti levottomuutta eikä käynnistä talouskasvua

arvoisa puhemies

se että romutetaan kotimainen kulutuskysyntä epäoikeudenmukaisilla leikkauksilla työttömien eläkeläisten opiskelijoiden lapsiperheiden ja monien muiden ryhmien pieniin tuloihin ei nosta suomea lamasta vaan suistaa siihen vain syvemmälle

näin ollen hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

muun muassa professori sixten korkman on todennut että kilpailukykymme tulee paranemaan turvaamalla maltillinen palkkakehitys ja toteuttamalla rakenneuudistukset

kyllä tässä on vaarana se että tehdään laki ja jätetään riittävien resurssien määritteleminen sitten tulevien vuosien murheeksi ja vaikka hallintovaliokunnassa budjettilausunnossa varmasti tullaan kantamaan huolta siitä niin se ei tarkoita sitä että niitä resursseja edes ensi vuoden budjettiin riittävällä tavalla tulee sitten kun valtiovarainvaliokunnassa neuvotteluja hallituksen kanssa käydään

rajuja keinoja kuten pakolla tehtyjä palkanalennuksia ja sopimisoikeuden rajoittamisia ei tarvita

käymällä pakkolainsäädännöllä pienipalkkaisten kimppuun vain vaarannatte pitemmän aikavälin talous ja työllisyyskehityksemme

arvoisa puhemies

talouspolitiikassa on vaihtoehtoja

edellisen selonteon yhteydessä jo koko eduskunta totesi että kotouttamisen resurssit eivät riitä eikä niitä ole riittävästi senkään jälkeen tullut

ongelma vain on se että työttömyyden näin nopeasti kasvaessa ja hallituksen laiminlyödessä ne ensisijaiset keinot aktiivisen työvoimapolitiikan ja työttömien auttamisen tämä tulee johtamaan tämän toissijaisen keinon kasvamiseen ja silloin tämä keppiuhkailu ja pakottava linja tulee konkretisoitumaan yhä useamman kohdalla

oman suomen kannalta paremman ja oikeudenmukaisemman vaihtoehdon vasemmisto tulee esittämään vaihtoehtobudjetissamme syksyn aikana

arvoisa puhemies

on todella surullista niin kuin mietinnössäkin todetaan että kun suomi aiemmin oli todella kärkimaa informaatioteknologian hyödyntämisessä meitä käytiin ympäri maailmaa katsomassa jo siinä vaiheessa kuinka paljon oli kännyköitä ja kuinka paljon oltiin muutenkin asiassa edellä niin sitten tämä tilanne on onnettomalla tavalla tumpuloitu siihen että tällä hetkellä niin terveydenhoidossa kuin muillakin sektoreilla it osaaminen ja it kokonaisuuden hallinta ja hyödyntäminen tökkii todella pahasti

talouskasvua ei synny myöskään leikkaamalla koulutuksesta tutkimuksesta tuotekehittelystä joukkoliikenteestä ja harmaan talouden torjunnasta

arvonlisävero kurittaa kansalaisia korkeina hintoina yrittäjiä työllistämisen kustannuksina investointeja harkitsevia lisäkustannuksina

se että hoitavien ihmisten henkilöiden aika menee tiedon siirtämiseen ja erilaisten juttujen hoitamiseen potilashoidon sijasta on todella harmillista

konsultit ja toimittajat hyörivät ja häärivät keräävät rahat veronmaksajilta ja tuloksellisuus on todella heikkoa

vain talouskasvulla ja työllisyyttä parantamalla selviämme velkaantumishaasteestamme

vasemmisto ehdottaa että arvonlisäveroa lasketaan määräaikaisesti työllisyyden ja kasvun käynnistämiseksi

se voi olla jopa meidän julkisen terveydenhoidon kannalta keskeisin kysymys jolla pystytään myöskin taloudellisiin haasteisiin vastaamaan jos asiat saadaan tällä sektorilla kuntoon

uskallan väittää että kun tuottavuusohjelmalla ja alueellistamisella on valtion työntekijöistä tehty pelkkiä numeroita kun toisaalta pitäisi sanoa että henkilöstö on tärkein voimavara ja tärkein tekijä niin palvelujen tuottamisessa kuin muidenkin hyödykkeiden tuottamisessa niin en ihmettele että työhyvinvointi kärsii kun sekä tuottavuusohjelman että alueellistamisohjelman osalta henkilöstö on tällainen matemaattinen luku ja puhutaan vain prosenteista ja määristä ja unohdetaan vaikuttavuus ja myöskin kokonaistaloudellisuus

alueellistamisen osalta on ilman muuta selvää että jos on pelko tai arvio siitä että joutuu siirretyksi se vaikuttaa tietysti työhyvinvointiin ja konkreettisesti silloin kun se myöskin kohdalle sattuu mutta myöskin tuottavuusohjelma

kyllä nyt kahdesta ystävästäni edustajista sasi ja zyskowicz edustaja sasi pikkaisen analyyttisemmin ja perusteellisemmin arvioi myös tätä perustuslaillista ulottuvuutta

arvoisa puhemies

on todella surullista että valtionhallinnossa työntekijöiden työhyvinvointi on nyt laskenut huomattavasti ja myöskin kuntatekijöitä heikommalle tasolle

valiokunta ymmärtää mietintötekstissä leikkauksia valtiontalouden tasapainottamisen näkövinkkelistä mutta pitää näin massiivisia leikkauksia ongelmallisina koulutuspoliittisten tavoitteiden vinkkelistä

tässähän on aivan selvästi käynyt ilmi sekä edustaja sipilän että edustaja soinin puheenvuoroissa että he suorastaan pyytävät anteeksi sitä viestiä jonka lähettivät kunnille ja toteavat että nykyistä lainsäädäntöä pitää noudattaa ja varmasti ovat myös sitä mieltä että tänään äänestyksen jälkeen hyväksyttyä lainsäädäntöä pitää myöskin noudattaa vaikka se syntyykin äänestystuloksen perusteella

arvoisa puhemies

niinhän se varmaan on että monesta hyväosaisesta hyvätuloisestakin tulee huono osainen alkoholiongelman työpaikan menetyksen avioeron syrjäytymisen kierteen jälkeen

tästähän on sanottu että eu vaalitkin ratkesivat osittain sen takia vasemmisto euroopassa hävisi kun sarkozy ja kumppanit eurooppalainen oikeisto nyt tämän taantuman kohdatessa ovat tarttuneet sekä veroparatiisien kuriin saattamiseen finanssivalvontaan että muihin toimenpiteisiin talousrikollisuuteen ja harmaaseen talouteen hyvä että edes nyt

minusta on ihan oikein että perustuslailliselta kannalta mietitään asetetaanko veronmaksajat yhdenvertaiseen asemaan myöskin näiden maksuaikojen osalta

mutta yhtä mieltä olen siitä että tämän jälkeen ja tämänpäiväisen päätöksen jälkeen kyllä tarvitaan yhteistyötä ja näiden asioiden eteenpäinviemistä ehkäpä laajemmalla pohjalla kuin tähän mennessä

autio kiinnitti huomiota urheiluun liittyvään mainontaan

se on tietysti tärkeä ongelma alue

tarvitaan vain yksi sitoumus sieltä oppositiopuolueiden suunnasta ovatko molemmat oppositiopuolueet sitä mieltä että tällä vaalikaudella pitää tehdä uudistuksia viedä niitä läpi jotka tähtäävät siihen lopputulokseen jota jo viime kaudella keskustan johdolla hahmoteltiin

minä väitän että opetukseen tehdyt näin suuret leikkaukset vaarantavat myöskin julkisen talouden ja valtiontalouden tasapainottamispyrkimykset pitkällä aikavälillä

muutama vuosi sitten palloliitossa sen hallituksen jäsenenä olin kriittinen kun harkittiin ja otettiin sponsoriksi panimo

siinä yhteydessä käytiin keskustelua millä tavalla esimerkiksi opetusministeriö valtiovalta palkitsee niitä liikuntajärjestöjä jotka eivät käytä alkoholimainontaa sponsorinaan ei millään tavalla

todellisuudessa olisi tietysti ollut vähintään yhtä suuri tarve tarttua silloin kun oli nousukausi kun paljon suuremmat miljardimäärät siirtyivät esimerkiksi veroparatiiseihin veronmaksajien ja palveluja tarvitsevien ulottumattomiin

me voimme katsoa julkista velkaa ja valtionvelkaa miljardeina kymmeninä miljardeina mutta meidän pitäisi nähdä se myöskin niin sanottuna hyvinvointivelkana

ja hyvinvointivelkaa syntyy opetuksen sivistyksen tutkimuksen saralla koko ajan jos laiminlyödään vuosittaisia jatkuvia panostuksia sivistykseen opetukseen koulutukseen ja tutkimukseen

jos viereinen liitto kerää isot rahat sillä että ständissä on panimon kuva niin herää kysymys miksemme tee samaa jollei tekemättä jättämisestä mitään hyötyä tule

muistan ne ajat kun tässä salissa lähdettiin harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta puhumaan silloin oli sellaista kantaa että oli aika voimakasta vastakkainasettelua yhteiskunnassa

laiminlyömällä näitä panostuksia tekemällä näistä leikkauksia me itse asiassa heikennämme julkisen talouden pitkän aikavälin näkymiä heikennämme velanmaksukykyämme ja velkakestävyyttämme pitkällä aikavälillä

arvoisa puhemies

me kauhistelemme herkästi nuorten alkoholikäyttäytymistä mutta toisaalta kun kysymme itseltämme niin aina kun me aikuiset pidämme hauskaa kun meillä on häät kun meillä on valmistujaisjuhlat kun meillä on pikkujoulut kun meillä on jotkut muut perhejuhlat niin kyllä niissä yleensä on alkoholi mukana

nyt on onneksi meillä suomessa aika laaja konsensus siitä että harmaa talous on todella syöpä joka on kitkettävä tästä maasta

satsaukset näihin luovat kansakunnasta sellaisen voimatekijän joka selviää kyllä isommistakin miljardimääräisistä veloista mutta kansakunta joka laiminlyö osaamisen tutkimuksen koulutuksen ei selviä pienemmästäkään miljardivelasta tulevaisuudessa

eurooppa ulottuvuus tulee vielä sitä kautta että kun puhutaan tuolla suuressa valiokunnassa esimerkiksi eteläisen euroopan hallitsemattomasta maahanmuutosta niin se liittyy tähän

miten me voimme tuomita nuoret kun he miettivät omaa elämäänsä ja juhlintaansa ettei heidän hauskanpitoonsa sitten saisi kuulua se mikä melkein poikkeuksetta poikkeuksia toki on aikuisten hauskanpitoon perhejuhliin kaikkeen tällaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen hyvin yleisesti liittyy

niin kauan kuin euroopassa on suuret laajat pimeät työmarkkinat harmaa talous ja talousrikollisuus niin kauan on potentiaalia johon ihmissalakuljettajat ja ihmisten hädällä bisnestä tekevät myöskin tarttuvat

sen vuoksi nämä on katsottava pitkällä aikavälillä julkisen talouden ja valtiontalouden tasapainottamisen näkövinkkelistä sen lisäksi että on välttämätöntä tarkastella niitä koulutuspoliittisen tarkoituksenmukaisuuden näkövinkkelistä

täällä viitattiin jo ympäristötöihin jotka ovat erittäin tärkeitä sekä työllisyyden että ympäristönsuojelun kannalta

on välttämätöntä auttaa ihmisiä pakolaisleireillä ja siellä lähtöalueilla kärsiviä ihmisiä mutta kestävä ratkaisu tarvitsee globaalilla tasolla muutakin

tämä koskee myös närpiöläistä tämänkin kerroin suuressa valiokunnassa tomaatin kasvattajaa

on aivan käsittämätöntä että kun lasketaan tämän vuoden varsinainen budjetti ja tämän vuoden lisäbudjetti niin tämän vuoden lopulliseen budjettitasoon nähden tehdään neljänneksen leikkaus ympäristötöiden määrärahoihin ensi vuoden budjettiesityksessä

närpiöläinen tomaatin kasvattaja ja suomalainen ostaja ostaessaan marketista tomaatteja osaltaan kärsivät siitä että kymmenettuhannet pimeät työntekijät harmaassa taloudessa poimivat espanjassa tomaatteja ja tätä ei ole kuriin laitettu

ihan samalla tavalla tällaiset aloitteet ovat tervetulleita siinä mielessä että niin konserniavustuksilla kikkailu siirtohinnoittelulla kikkailu kuin veron välttely muutoinkin on saatava kuriin sekä kansainvälisellä yhteistyöllä oecd tasolla eu tasolla että sitten kansallisella lainsäädännöllä koska se on verovaroilla tuotetun hyvinvoinnin uhka että tällaista keinottelua tapahtuu

meidän on pystyttävä vaikuttamaan siihen että elintasoerot köyhyys ihmisoikeusloukkaukset kriisit lähialueilla erityisesti afrikassa pohjois afrikassa vähenevät

eduskunta on toistuvasti kantanut joka vuosi huolta ympäristötöiden määrärahojen riittävyydestä ja joutuu sitä kantamaan tälläkin kertaa

sen takia euroopan unionissa todella tarvitaan aika laajaa yhteistyötä harmaan talouden ja harmaiden työmarkkinoiden kitkemiseksi

se vaatii kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaista ulkosuhdepolitiikkaa jolla vaikutetaan globaalilla tasolla se vaatii hyvää kehityspolitiikkaa

mutta onhan se aivan vastuutonta että hallitus ei oma aloitteisesti huolehdi riittävästä rahoituksesta ympäristötöihin omassa budjettiesityksessään

tässä edustaja tolppasen lakialoitteessa viitataan tähän kotimaisuuteen ja toivottavasti tämä lakialoitteen esittämä muoto tuo sitä turvaa mitä edustaja tolppanen tällä lakialoitteellaan hakee mutta toisaalta meidän täytyy muistaa että tämä kotimaisuus on tässä sellainen termi jota on kyllä pöllytetty

ne kolme asiaa jotka itse olen aina esiin tuonut harmaan talouden lisätoimia vaatiessani ja joita vaadin nytkin vanhasen hallitukselta ovat ne paljon puhutut kolme

sen vuoksi kestävä ratkaisu on saatavissa ainoastaan sitä kautta että nämä kriisin juurisyyt poistuvat pitemmällä aikavälillä meidän lähialueiltamme euroopan ulkopuolelta

harmaa talous on syöpä sen vuoksi että se vie kymmeniä miljardeja niitä välttämättömiä resursseja jotka ovat tarpeen hyvinvointiyhteiskunnan ja sen tarvitse mien palvelujen rahoittamiseen olivat ne sitten eläkerahoja olivat ne sitten palveluihin tarvittavia varoja infraan tarvittavia varoja ja niin edelleen

kun puhuttiin fennovoiman omistusrakenteen täydentämisestä niin kroatiasta löytyy jonkun talon kiviaidasta sitten joku epämääräinen firma ja todettiin että sehän on kotimainen firma kun se tulee kroatiasta

ministeri stubb totesi että tällainen armahduslaki tai aktiivinen katuminen on ollut monessa maassa jo voimassa

toiseksi se vääristää kilpailua koska rehellinen yrittäjä rehellinen työntekijä ei voi pärjätä jos viereisessä korttelissa tai samalla alueella toimii pimeä yrittäjä harmaan talouden yrittäjä joka jättää kaikki velvoitteensa hoitamatta

arvoisa puhemies

se on ollut olemassa olevaa lainsäädäntöä

totta kai se vie kaikki keikat ja työt

kyllä on jos kilpailukyvystä kertoo hyvä tuloskunto ja osingonmaksukyky

samaan aikaan hallitus rummuttaa yritystemme kilpailukyvyn olevan kuralla

surkean kilpailukyvyn ohella hallitus pelottelee kansalaisia julkisen velan suuruudella

se signaalivaikutus on kyllä kiistatta se että nyt halutaan päästää pälkähästä jonkinlainen joukko rikollisella tavalla rahojaan piilottaneita

hallitus ei kerro että mikäli bruttovelan sijasta tarkastelisimme nettovelkaa ja ottaisimme huomioon julkisen sektorin finanssivarallisuuden jota meillä on erityisesti eläkerahastoissa olisi tilanne hyvä

talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja professori roope uusitalo muistuttikin että nettovelalla mitaten suomi on maailman seitsemänneksi vähiten velkaantunut maa

arvoisa rouva puhemies

vaikka hallitus ei tuo tätä velkakestävyytemme kannalta paremmin kuvaavaa nettovelka asemaa esiin niin asiantuntijoiden mukaan muun muassa luottoluokituslaitokset ottavat sen jo huomioon

aika kauan sitten vasemmistoliitolla oli sellainen tilanne että meillä oli asuntopoliittinen värisuora

meillä oli asuntoministeri meillä oli ympäristövaliokunnan puheenjohtajuus ja meillä oli valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaoston puheenjohtajan paikka jota itse hoidin elikkä värisuora mutta voin taata että tuskaista oli silloinkin

on pakko kysyä synkisteleekö porvarihallitus tarkoituksellisesti kuvaa taloudestamme kilpailukyvystämme ja velastamme vahvistaakseen kriisitietoisuutta ja saadakseen ymmärrystä leikkauspolitiikalleen palkansaajien kurittamiselle pakkolaeilla ja julkisen sektorin alasajolle

viittaisin siihen että kun puhutaan yhteiskuntasopimuksesta niin tämä asuntopolitiikan eräällä tavalla kuin osaa mi nen piirtää kuntoonsaaminen vaatisi sellaista yhdyskuntasopimusta elikkä hyvin laajaa konsensusta siitä miten tärkeästä kysymyksestä elinkeinoelämän työllisyyden taloudellisen kasvun hyvinvoinnin kannalta on sillä millä tavalla maassa on asuntopolitiikka hoidettu

tarkoituksellinen synkistely on vahingollista sillä kysymys on myös henkisestä lamasta ja synkkyyttä meillä on muutoinkin liikaa

sen sijaan osakkeenomistajat odottavat iloisina kevään osinkojuhlia

näin esimerkiksi

arvoisa hallitus

joku tässä mättää kun tulevana keväänä on samaan aikaan vuosituhannen korkein työttömyys ja vuosituhannen suurimmat osingonjaot

viime kaudella valtiovarainvaliokunnan asunto ja ympäristöjaosto kävi tutustumassa muun muassa wieniin ja graziin joka on itävallassa toinen vuokra asumisen mallikaupunki